valtiovarainvaliokunta toteaa että vaikka evmn kapasiteetti on mittava se riittää kuitenkin vain rajallisten ongelmien ratkaisemiseen ja tässä suhteessa viittasin jo tässä suurten euromaiden laajojen talousongelmien hoitokykyyn

valtiovarainvaliokunta katsoo että hallituksen on kuitenkin syytä arvioida huolellisesti kuinka suuriin sitoumuksiin enimmillään voidaan suostua vaarantamatta suomen luottoluokitusta ja valtion mahdollisuuksia huolehtia velvoitteistaan ja vastuistaan

kyseessä on käytännössä se että tarvitaan myös perälautaa ja on myöskin arvioitava se ehdoton raja jotta kansallisen pelastusrenkaan varmistamisesta voidaan myöskin huolehtia

päätöksenteon ja hätätilamenettelyn osalta kaikki rahoitustukea koskevat päätökset tehdään yksimielisesti hallintoneuvostossa jossa kaikki euromaat ovat edustettuina

näin suomi voi tarvittaessa käyttää veto oikeuttaan päätöksenteossa

suomen kokonaisedun kannalta evm on parempi rahoitusmekanismi kuin tämä väliaikainen aikaisemmin esille tuotu muoto

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että euromaiden tukemista koskevassa päätöksenteossa korostan jälleen kiinnitetään huomiota suomen valtiontalouden rajallisiin mahdollisuuksiin tukea muita maita sekä huolehditaan suomen työllisyydestä ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta tässä kokonaisuudessaan erittäin arvaamattomassa ympäristössä jonka taloudelliset ja poliittiset vaikutukset ovat monelta osin vahvassa ajelehtivassakin tilassa

heidän eteensä ja myöskin turvallisuusviranomaisten eteen tehtiin selviä panostuksia ja myös sovittiin nimenomaan sisäministerin vaatimuksesta että sisäisen turvallisuuden viranomaisiin ei kohdisteta tuottavuusleikkauksia

hakola ja kokoomuksen edustajat ovat valmiit kolmen sepän patsaalle mielenosoitukseen nimittäin kohta alkaa olla syytä poliisien työllisyyden takia

arvoisa puhemies

tämä on aika vakava kysymys että nimenomaan tuottavuusohjelmalla on aiheutettu selviä vahinkoja itse asiassa myös turvallisuusrakenteille esimerkkinä puolustushallinnon rakennuslaitos tai rajavartiolaitoksen suoraan sanoen toimintavalmiuden liian voimakas heikentäminen erityisesti itärajan osalta

kun katsoo maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen jarno limnellin ja jyri raitasalon tuoretta selvitystä siinä varsin hyvin tuodaan juuri tämä asia esille seuraavasti

se tuli luonnonlohen pelastamisen näkökulmasta sellaiseksi tärkeäksi ratkaisuksi mutta myöskin tornionjoen ja koko pohjois suomen matkailun ja aluekehityksen kannalta erittäin tärkeään aikaan

itse asiassa edellisen hallituksen käsittelyssä tuli monta kertaa esille tällainen rkpn ja myös keskustan rannikkokalastajanäkökulma joka tahtoi jatkuvasti unohtaa ja tuhota pääministeri lipposen käynnistämän lohipolitiikan kestävyyden

itse asiassa edellisen hallituksen aikana tämä rajajokisopimus muun muassa toimestani ja sdpn ministeriryhmän toimesta kyseenalaistettiin siitä huolimatta että silloinkin ulkoministeriö ja muut virkamiehet maa ja metsätalousministeriössä pitivät sitä ainoana mahdollisuutena että kun on vain hyväksyminen ja hylkääminen vaihtoehtona niin pitää hyväksyä

itse asiassa käytiin aika rajujakin keskusteluja myöskin eri yhteyksissä merikalastuksen ajankohdasta

rannikkokalastuksen aientamista vaativat rkp ja keskusta ja sdpn toimesta hyvin vaikeita neuvotteluja käytyämme saimme jossain määrin minimoitua niitä vaikutuksia mutta siitä huolimatta valtioneuvoston pöytäkirjassa on edellisen hallituksen ajalta muun muassa vaatimukseni siitä että pitää ehdottomasti luonnonlohen ja pohjois suomen aluekehityksen ja elinkeinojen kehitykseen puuttua ja ongelmien ilmetessä puuttua näihin aikarajoihin

tämä hallitushan ei ole halunnut missään vaiheessa käydä läpi niitä ongelmia joita luonnonlohen ja lohen pohjoiseen nousun osalta on olemassa

kun maa ja metsätalousvaliokunnassa tätä käsiteltiin tietysti sosialidemokraatit ja allekirjoittanut eivät olleet nyt siinä joukossa jolla oli valtaa päättää tästä asiasta

me muun muassa toimestani jatkuvasti kritisoimme tätä neuvoteltua sopimusta ja henkilökohtaisesti sanon suoraan että koko valiokunnan käsittelyn ajan vähän yksinäisenä kenties kritisoin koko sopimuksen mielekkyyttä

tämä liittyy siihen että mielestäni meidän maa ja metsätalousministeriömme ja suomen viranomaiset eivät millään tavalla ole ylipäänsä selvittäneet millä tavalla tällaisiin lohikantoihin liittyviin sääntelytarpeisiin nopeasti ruotsin kanssa puututaan

mielestäni ei millään tavalla ole mietitty millä tavalla suomi toimii edes tämän sopimuksen nojalla lohi ja taimenkantojen suojelemiseksi

tässä mielessä valiokunta sitten vaatimuksestani kirjasi tätä selvitystä tähdentävän kannan tänne lausumaehdotuksiin

tämä on de facto erittäin suuri riski ja epäonnistunut mutta sinänsä tietysti tällaista tyypillistä rkpn ja keskustan merikalastajanäkökohdan vahvaa esilletuloa kuvaava hallituksen poliittisessa päätöksenteossa

myös kokoomuksella tuntuu olevan se ääni painavampi kuin pohjois suomen ja lapin näkökulma tai luonnonlohen suojelunäkökulma

toinen on selkeä ongelma siinä että ruotsalaisten oikeudet jokisuun ammattimaiseen lohen ynnä muuta

rysäkalastukseen on kyllä hervottomasti meidän puolelta sallittu

olisi edes sovittu määräaika tai tarkasteluaika mutta kun tehdään toistaiseksi tällaiset ratkaisut niin ei tässä voi kyllä luonnonlohen eikä pohjois suomen osalta olla tähän tyytyväinen ja itse on helppo jatkaa edellisen hallituksen kriittistä linjaa myös tämän asian käsittelyn loppuun